on seinäjokikaskinen rataosuus joka pitäisi ehdottomasti saada toimimaan

kaskisissa on tehty kymmenien miljoonien satsaukset siihen että syväsatama on ruopattu ja laitettu kuntoon ja nyt se uhkaa jäädä täysin tyhjäksi ja käyttämättä sen takia että sinne ei saada tavaraa enää tulemaan rautateitse

nimittäin jos asumisoikeustalosta muuttaa joku pois hän on kolme kuukautta vastuussa vanhasta asunnostaan ja joutuu maksamaan siitä kaikki kulut jollei tuota asuntoa ole saatu vuokrattua

ultar vienyt kaiken sen mitä on pyydetty kaskisten kaupunki on tehnyt kaiken sen mitä on pyydetty ja nyt valtio vetää liinat kiinni ja se on kerta kaikkiaan väärin

samaten isojoki karijoki välinen tie joka olisi meille kaikille hyväksi että isojoen ja karijoen välinen tie korjattaisiin koska siellä on erittäin paljon teollisuutta ja siellä on erittäin paljon maataloustuottajia

siinä käy lopulta niin että viimeinen asumisoikeusasuja maksaa kaikkien tyhjillään olevien asuntojen kulut ja loppujen lopuksi kun hänkin joutuu muuttamaan pois hän on se joka sammuttaa viimeisenä valot

miksi uudet muuttajat eivät voi alkuun muuttaa esikaupunkialueelle vähän kauemmas palveluista ja antaa ikääntyvälle väestölle asuntoja palveluiden vierestä

arvoisa puhemies

heidänkin pitäisi saada koti itselleen

kreikka on maksanut ihmisille lisää rahaa siitä että he vaivautuvat tulemaan töihin kreikka maksaa kuolleille eläkkeitä maksaa kokonaiselle saarelliselle ihmisiä sokeaineläkettä

minä ymmärrän tämän asian sillä tavalla että se on ehkä se sosiaaliturva jota siellä on tehty mitä siellä ei noin muuten ole mutta nimikkeet ovat kyllä vääriä ja vievät taloutta ihan väärään suuntaan

jollei kreikassa portugalissa irlannissa espanjassa itse haluta muuttaa talouden rakenteita jollei siellä esimerkiksi haluta puuttua korruptioon ja jollei siellä haluta puuttua siihen että veromarkat vuotavat veroparatiiseihin niin me voimme syytää sinne vaikka kuinka paljon rahaa

jos me annamme sinne rahaa niin meidän on oltava valmiit myöskin menemään sinne ja katsomaan että se raha käytetään siihen mihin se on sovittu käytettäväksi

silloin jos me puhumme kaksikielisestä palvelusta on itsestään selvä asia että niillä alueilla missä meillä on kaksikielistä väestöä täytyy palvelut saada kummallakin kotimaisella kielellä

mutta ei ole järkeä siinä että edellytämme että niillä alueilla missä on puhtaasti yksikielinen väestö pitäisi osata myöskin täydellistä toista kotimaista kieltä

tällä hetkellä tilanne on valitettavasti niin että suomen ruotsinkielisillä alueilla elikkä rannikolla kaikki ihmiset eivät osaa kahta kieltä ja se johtuu pääsääntöisesti siitä että suomenruotsalaiset osaavat ainoastaan äidinkieltään

siellä on useita paikkakuntia missä suomen kielellä ei tule toimeen ja tämä olisi ihan hyvä ottaa huomioon ja rakentaa kuitenkin yhteisesti tätä kieliasiaa siellä muun muassa siten että tehtäisiin yhteisiä kouluja joissa olisi ruotsinkieliset luokat ja suomenkieliset luokat yhteinen keittiö yhteinen piha ja yhteinen jumppasali

minä puolestani en ole tyytyväinen ylen toimintaan

arvoisa puhemies

tiedän että siellä vaikka osaisi miten hyvin ruotsia ei oikein hyvin tule toimeen jos sattuu menemään naimisiin grönlantilaisen kanssa tai färsaarelaisen kanssa tai tanskalaisen kanssa

mutta siinä olen aivan samaa mieltä että niin kauan aikaa kuin suomi on kaksikielinen maa palveluitahan täytyy tietenkin saada mutta ehkä riittää että kunnassa on yksi ihminen joka on suorittanut kielitutkinnon ja pystyy toimimaan tulkkina jos nyt sattuu että täysin ummikko suomenruotsalainen muuttaa sallaan asumaan

ne luetaan ulos tampereelta

mitä tämä netistäminen oikein on

arvoisa puhemies

mutta en ymmärrä sitä miten kauhavan hawkit sopivat yhteen tikkakosken hitaiden vinkojen kanssa ja vielä yhdessä siviilikoneiden kanssa jyväskylän kentälle

nimittäin aikoinaan hitaat koulutuskoneet siirrettiin pois kauhavalta juuri sen takia että ne todettiin vaarallisiksi samaan ilmatilaan nopeiden hävittäjäkoulutuskoneiden kanssa vaikka kauhavalla oli oma lentokenttä

hawkit tuovat lisää lentomelua jyväskylään

kun vaasasta vielä viedään sotilassoittokunta pohjanmaan sotilassoittokunta voitte olla varmoja että pohjanmaan maanpuolustusinto alkaa olla pohjalukemissa

siellä oli oma hallinto omat koululautakunnat sekä suomenkielisille että ruotsinkielisille omat opetukset suomen kielellä ja ruotsin kielellä mutta ne kalliit tilat jumppasalit keittiöt ja tällaiset olivat yhteisiä

hallituksen toimia ei voi kuin ihmetellä

tämä minun mielestäni olisi omiaan kaatamaan niitä rajaesteitä myös lasten välillä että ehkä voitaisiin niin kuin olla luontevassa kielikylvyssä silloin ja oppia toisilta suomea ja toisilta ruotsia

tiedon kulkua ei ehkä sinänsä pitäisi tässä hallituksessa ihmetellä

esimerkiksi dragsvikin kohdalla hallitus ei edes tiedä sovittiinko sen säilyttämisestä jo hallitusneuvottelussa vai eikö siitä sovittu

arvoisa puhemies

vaikka aika muuttuu ja ajat muuttuvat haluan muistuttaa kaikkia siitä että suomessa on aina ollut jonkun maan armeija

meistä kukaan ei halua että näin ei tulisi jatkossa olemaan mutta nyt heilutellaan kovallakin kädellä nato lippua jossain

tavallisen ihmisen niin portugalissa kuin suomessakin on tämän jälkeen kiristettävä vyötä ja lisättävä viikoittaiseen päivällispöytäänsä vielä yksi puuropäivä

edustaja sasi sanoi aikaisemmin kuinka ihmiset ihmettelevät hänelle sitä että kukaan ei ole kiinnostunut tavallisen suomalaisen asemasta ja toimeentulosta

ihmettelen myös sitä miten te jotka syydätte suomen rahapajan euroja kreikkaan irlantiin portugaliin kohta kaiketi espanjaan nukutte yönne

mielessäni on varsin kirkkaana se kuinka tilasimme perheillemme silloin kun lapset olivat pieniä karttakirjan euroopasta

saimme kolmen kuukauden kuluttua tuosta tilauksesta kustantajalta kirjeen jossa luki

nimittäin samaan aikaan kun lahjoitatte rahaa pois kotimaan leipäjonot kasvavat ja eun asettama köyhyysraja tavoittaa yhä useamman suomalaisen

portugalin ja lainaajapankkien vastuuton ja osaltaan ehkä ammattitaidotonkin rahankäyttö maksatetaan nyt tavallisilla ihmisillä ihmisillä jotka eivät itse harrasta sijoittamista eivät finanssikauppaa tai uhkapeliä

se ei aina ole välttämättä meistä itsestämme kiinni

te teette sen heidän puolestaan

minä haluan kysyä

me olemme kuulleet emme tässä salissa vaan tuolla pikkuparlamentin puolella että portugalista virtaa rahaa rikollisin keinoin lähinnä veroparatiiseihin

millä tavalla me kerromme meidän mahdollisille vihollisillemme että tämä maa on meille tärkeä ja että me haluamme pitää tämän maan itsenäisenä ja että me haluamme asua tässä maassa

sille asialle ei kuulemma mahdeta mitään

jotain pitäisi esittää

yhdyn edustaja niinistön hallitukselle ehdottamaan epäluottamuslauseeseen ja välikysymykseen

no ehkäpä me voisimme neuvotella portugalille lisää maksuaikaa niiltä pankeilta jotka ovat sille rahaa lainanneet tai ehkäpä voisimme vaatia että se raha jonka lähetämme käytetään rikollisuuden torjuntaan ja korruption kuriin saattamiseen

portugalin ahdinko johtuu siitä että siellä on hoidettu huonosti asioita siitä että siellä ei kaiketi saada ennen kaikkea juuri tätä korruptiota kuriin

arvoisa puhemies

koska hallitusneuvotteluissa olevilla puolueilla ei ole halua kykyä tai rohkeutta puuttua niihin rakenteisiin jotka ovat portugalin ahdingon aiheuttaneet kannatan edustaja soinin tekemää ehdotusta hylätä portugalin tukipaketti ja käyttää ne rahat suomalaisen köyhyyden hoitoon

kun hätäkeskukseen soittaa ambulanssia niin ambulanssit on ohjeistettu niin että ne eivät kuljeta sellaisia potilaita joilla on kaksi tervettä jalkaa

eli jos soitetaan ambulanssi paikalle kun on katkaistu käsi ambulanssi tulee sinne lastoittaa käden ja sanoo sen jälkeen potilaalle että sinä tarvitset sairaalahoitoa ole hyvä ja tilaa itsellesi taksi

meillä vaasassa tämä tarkoittaa sitä että ambulanssi ajaa takaisin palolaitokselle ja potilas tulee sitten taksissa perässä terveyskeskukseen

arvoisa puhemies

tähän kyllä puuttuisin että millä tavalla ruotsinkieliset lapset kokevat olevansa uhattuja sellaisessa koulussa jossa on myös suomenkielisiä lapsia

oletteko arvoisat ministerit sitä mieltä edelleenkin että suomi tarvitsee työperäisiä maahanmuuttajia

onko teillä tietoa siitä että kun tämä kotihoidon tuen muutos astuu voimaan kuinka moni tällä hetkellä kotihoidon tukea saavista äideistä tai naisista tai miehistä jotka mahdollisesti saavat sitä tulee sen jälkeen siirtymään työttömyyskortistoon koska heillä ei ole työpaikkaa minne mennä

tarvitsemme kovan koulutuksen saaneita ihmisiä it alalle teknologiaan yritysjohtoon lääketieteelliseen ja sosiaalialan maisterikoulutukseen nämä vain muutamina esimerkkeinä

samoin siihen jargoniin että tarvitsemme muka lisää maahanmuuttajia koska meillä ei ole omia koulutettuja työntekijöitä edes alimman koulutuksen vaativiin tehtäviin

kohta meillä ei ole senkään vertaa mitä nyt koska ammattikoulutuksesta leikataan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta leikataan keskiasteen koulutuksesta leikataan ja ammattikorkeakoulutuksesta leikataan

kun koulutettua väkeä ei ole pitää hallitus ovet avoinna sellaisille ulkomaalaisille työperäisille maahanmuuttajille joilla ei ole työtä ja todennäköisesti ei koulutustakaan omassa maassaan

heille hallituksella riittää rahaa kotouttamiseen ja kouluttamiseen niille paikoille ja niille aloille joille suomalaisnuoret eivät ole päässeet edes opiskelemaan ammattia itselleen

ammattiosaamisen barometri kertoo että koulutuksen järjestäjät pelkäävät että rahoituksen vähentäminen heikentää pysyvästi kotimaisen koulutuksen laatua ja myös kotimaisia koulutettavia opiskelijoita

rahaa ei riitä omille opiskelijoille mutta ulkomailta tulevia opiskelijoita koulutetaan ilmaiseksi

hallitus on kyllä kaavaillut esitystä eu ja eta alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta perittävistä lukukausimaksuista mutta esitys ei ole edennyt eduskuntaan asti

miten ihmeessä hallituksella voi olla rohkeutta sysätä omat nuoremme koulutuksen ulkopuolelle mutta maksaa ulkomaalaisille siitä hyvästä että he kouluttautuvat täällä ja vievät ammattiosaamisensa sitten täältä pois

olisiko hallituksella viimeinkin aihetta kantaa vastuuta omista nuoristamme niistä jotka ovat meidän tulevaisuutemme niistä jotka tulevat kantamaan tätä yhteiskuntaa vuosikausia eteenpäin heistä ja heidän lapsistaan

kukaan ei saa työtä kukaan ei pärjää jos ei saa jonkinlaista ammatillista koulutusta ja tänä päivänä jos ei saa tarvittavaa lisä ja jatkokou lutusta ja vielä lisäksi uudelleenkoulutusta jossakin vaiheessa

me elämme pätkämaailmassa missä on pätkäkoulutusta pätkätyötä ja tarvitaan jatkuvan oppimisen ideologiaa mutta se puuttuu valitettavasti tältä hallitukselta

täytyy vain toivoa että tulevat hallitukset huomioivat myös meidän nuoremme ja heidän tarpeensa edustaja haapanen sillä pois saavat edustaa kun

virolainen maijalla pauli kiuru

sitähän tässä kuntaliitoksessa juuri pelätään että se demokratia ei siellä pääse toteutumaan koska niitä äärialueiden kuntia silloin kun tehdään kuntaliitoksia ilman että siellä on sitten olemassa sitä työssäkäyntialuetta tai talousaluetta kun pannaan yhteen niin miten se demokratia saadaan siellä toimimaan

jos siellä on yksi iso keskus ja muut ovat rinnalla niin ison keskuksen populaatiopohja pitää huolen siitä että demokratia ei äärialueilla toteudu